edustaja saarinen otti tietynlaasen näkökuluman esille kun se otti että jos peliriippuvaasia tuloo oikeen ja ne vähä niin ku on sairastunu sen ottaa kontollensa esimerkiksi raha automaattiyhristys

jos tällaanen tuohon pykälähän sorvatahan niin kyllä niitä alakaa kuulkaa tuol jonos olohon niin paljo jotta mä luulen että raha automaattiyhristyskään ei enää sen jäläkihin tuota niin paljo että se pystyys eres nämä sairahat hoitamahan

vanhukset ihimisoikeuret vanhuksille kunnon vanhuus inhimillinen vanhuus

pitää muistaa että nämä meirän tämän hetken vanhukset on luonu tämän ilmapiirin mihinä me saarahan nyt ryllästää täällä eli hyvinvointivaltion

ihimisoikeudet on hieno asia

me ollahan tasapuolisia ja suomi sivistysvaltiona hyvinvointivaltiona pitää varmaan huolen

meillä on isoot romaniväestöt ja niistä on mielestäni piretty hyvä huoli pirettäköön jatkossaki

suomeshan oli taannoin maailman kalliimmat autot kaikki me sen tierämme ne on kallihit vieläkin monehen eurooppalaaseen jopa saksahan verrattuna

silloin aikoinansa kun valtio laski autoveroa silloin maahan juojaa takaa joko täällä mutta maahantuojat jokka tänne autoja tuotti nosti näille suomalaasille niin sanottua omaa autoveroa eli kyllä suomehen tuotava auto sitten kuitenkin tuli maksamaan täälä

nämä taistelujoukot on herättäny puolin ja toisin kirvasta keskustelua mutta jos ajatellahan näin sisäisesti ku suomes ollahan se on niin ku jalkaväen kenraali ehrnrooth sanoo että suomi on hyvä maa tätä kannattaa puolustaa

pulliainen otti esille jos kaikkihin autohon laitetaas alkolukko niin ei se tarkoota sitä välttämättä että sen takia autojen hinnat nousis välttämätä yhtää

jo kun näitä joukkoja koulutetahan niin se on tietty turvallisuuren tae ja laajuus myös omalle maalle

se on niin ku erustaja nepponen tuos sanoo joka on itte ammattikenraali ollu sotilas niin ehkä järkeistää pitää siinä että ei piretä tyhyjänpanttina kahta järjestelmää tai kahta joukkoa

pitää aina muistaa se että nämä isoot autonvalmistajat haluaa myyrä myös jatkossakin suomehen autoa ja kyllä ne vähä katteloo sen millä hinnalla sitä tänne tuotetahan

eli uskoosin että jatkossakin sen suuntauksen että kaikkihin autoohin laitetahan tulevaisuures alkolukot hyväksyy kaikki

toivotahan että on oikiaa käyttöä myös tuola maailmalla

arvoisa puhemies

mull on sellaanen käsitys jotta meirän pitää perehtyä oikein tosissaan siihen että maahanmuuttajat takavuosinakin ovat jostain syystä mieluummin töitä vieroksunu kun töitä teheny

tämä on kritiikkiä meirän päättäjiä kohtahan siinä että meirän pitää valvoa se että ne pistetähän samalla lailla töitä tekemähän kun oman maan kansalaiset

häntä koipien välis jouruttihin lähtemähän

suomi on erittäin ansiokas rauhanturvaajamaa hyvin arvostettu me ollahan hyvin arvostettuja siellä afganistanis

mutta nyt herää kysymys presidentti obama otti mun mielestä aivan oikein täs viime päivinä esille sen kun sieltä pitää joukkojen palata kahren kolomen vuoren päästä

opetetahan kansa ja ennen kaikkea poliisijoukot ja armeija huolehtimahan omista kansalaasistansa

totta kai me kaikki tieretähän se että se voi olla vaikiaa sen uskonnon ja taleban sotilaitten takia jos niille annetahan signaali että sieltä lähretähän parin kolmen vuoren päästä pois jätetähän tavallaan ne oman onnensa nojahan

eli suomiki nyt kouluttaa näitä niin poliisia ku sotilaita ja tehrähän selväksi jotta kahren vuoren päästä tullahan pois

ja ennen kaikkia se huumeviljely siä viljellähän huumeita mielettömiä määriä pitäs saara kaikesta huolimata loppumahan ja ruveta viljelemähän sitä mitä suuhun pannahan ja mikä vattat täyttää muuttuu energiaksi

arvoisa puhemies

ja kuitenkin vaikka nyt viimeaikaiset tutkimukset on osoottanu että nuorten alkoholinkäyttö on hivenen ehkä vähentyny ja vanhusten lisääntyny niin kuitenki kyllä melekonen prosentti viel on eli liian suuri nuorisossa joka opetteloo viinan käytön

kotikasvatuksella täs on kaikista suurin merkitys puhutahan mitä hyvänsä mitä liberaalimmaksi tämä yhteiskunta on täs vuosikymmenten aikana menny

minä oon kauhulla seurannu sellaasia perheitä kun ne sanoo notta hyvin pienestä kun nuorena opetetahan niille kotona ottamaan että ottakaa täälä se viinilasi tai kunnon väkevä ryyppy ettei tartte tual kylillä juora

on vain monesta tullu sattumalta kuulkaa sellaasia juoppoja jotta alta nelikymppisenä on viety jo maan majoille valitettavasti

eli kyllä se näin on jotta kotikasvatus kuitenki mieluummin ei pauhaaminen alkohoolista mutta kuitenkin

eli kyllä se nuorella sinne jää mukavasti soimahan

mutta kuitenki oon sen verran iäkäs kaveri jotta koulut oli silloon tietynlaises avaanasemas

ehkä se osittain johtuu siitä äskön otin huomiohon sen kun on aina vaan yhteiskunta menny liberaalimpahan suuntaan jotta silloin oli jöö koulussa vähän toisenmoinen

mä väitän että kyllä miehekki osaa kasvattaa lapset alkoholin suhteen siinä kun naisekki

mä vain haluan kysyä mitä pahaa siinä vanhas oli siinä mieles että sielläkin oli jo selevät pelisäännöt

arvoisa puhemies

on valitettavaa jos tämä tuntijakouuristus kokonaisuudessaan romuttuu sen suhteen jotta mielestäni pitääs päivittää ajan tasalle liikuntaa pitääs saara kouluihin lisää

eli oliko näin jotta tästä tämä sai kimmokkeen tämä uusi eherotus uuristaa vaalirahoituslakia

jos näin oli niin hyvä on ja täst etehenpäin on hyvä lähtiä

siel olis paljon rauhallisempi työskennellä niin opettajien ku oppilaittenki ja uskoosin jotta se myös oppilaille tois itsehillintää elämänhallintaa eli sitä raamaakin

nyt kaikki tietää suomen kansa eherokkahat rahoottajat jotta kaikki tuloo juluki kaikki on läpinäkyvää jotenka tätä eherotusta uureksi vaalirahoituslaiksi kannatan täysin siemauksin

arvoisa puhemies

mustajärvi kyllä otti oikean asian esille vähän varovasti mutta mun mielestä se on akuutti asia sen suhteen jotta nuo niin sanotut lumeavioliitot on tavallaan myös harmaata taloutta

uotila otti esiin nämä niin sanotut kärentaidot eli käsityöt niin tytöille omanlaaset ku pojille ja päinvastoin ne voi toistensa nyt ku tasa arvoa eletään

perheet on siinä hyvänä esimerkkinä pitääs olla

jos näin kerran asian laita on jotta lakia voirahan sillä lailla ketkutellen kiertää että muorollisesti erotahan jotta päästähän paremmille oksille tierän ja uskon että tällaista valitettavasti paljon tapahtuu

arvoisa puhemies

larikka otti esiin eli ikäihmisten alkoholinkäytöstä

lahtela sanoo jotta miehellä oli kauhia kiusaus siitä ottaako hän eron tupakista vai vaimosta toivottavasti otti tupakista

mä luulen jotta nekin järkevällä niin sanotulla nappailulla pystyy sen kurissa pitämähän mutta kyllähän julukisesti voirahan tästä olla huolestuneita

mutta valistuksella saarahan ei yksistään alkoholiveron korotuksella kuriin se että ihimisten maksasairauret tietyt sairauret saadahan vähemmäksi eli valistusta oikiaoppista valistusta lisää

mutta kun tämä nyt on lähteny rönsyylemähän niin sen verran sanoosin jotta tänäkin päivänä on liian paljon näitä luukkuja mistä voirahan ottaa ja jotka osaa sen tairon niille tuloo kiusaus olla tässä vyyhrissä mukana ja ne vieraantuu tästä yhteiskunnasta

sitä ei eres kansa hyväksy eikä varmahan moraalisesti ehrokkaatkaan

mutta ed

ja ennen kaikkea jos otan oman vaalipiirin vaasan vaalipiirin siel on kolome suomenkielistä lehteä sitte siel on ruotsinkielinen lehti ja jollakin lailla kaikis pitää mainostaa niin ei se oikeen tuollaanen vaalipiirit tuota olekaan väliä tarttukaa niin ei vaalipiirikampanjakattokaan

kyllä joku tietty kohtuus pitää olla ja mä luulen jotta erelliset eduskuntavaalit antoi hyvän signaalin sille merja ja edistää maana ei tää merian avustamana että vaalirahat tuloo pienenemähän ja kiitos siitä niille jokkei aikanansa ilimoottanu niin ku piti se on tullu läpinäkyvämmäksi ja lakiki on pikkusse viel täsmentyny ja uuristunu

oli ministeri tai edustaja tai sitten uusi ehdokas niin siel on tasan tarkkahan kaikilla sama hinta pohojanmaan leherillä että siinä pitää olla kyllä kiitollinen että se on tasapuolista

ehkä joku tietty paljousalennus voi olla mutta se on hyvin minimaalinen jotta tähän mä en oikein taharo uskoa että tällaista kähämintää maakunnan leherillä ainakaan on

arvoisa puhemies

täytyy sanoa että oon kattonu vissiin liian pienestä reiästä avaraa maailmaa oon ehkä liian sinisilimäänen

eiköhän nämä viime vuosien keskustelut oo menny niin pitkälle joka on saanut hyvää aikahan jotta kyllä tämä asia korijaantuu ja se on hyvä jotta näistä

arvoisa puhemies

tulevaisuusvaliokunta ja meidän edustajat jotka tämän on oikeen pääkirjoottanu on tehny mahtavan pumeskan paperia hyvää työtä

en halua ottaa menneisyyrestä jotain esimerkkiä

en tierä moniko muistaa itte muistan hyvin kun menin neljäntoista vanhana töihin

kyllä mä sanoosin näin että monikin on teheny eläkkeensä etehen töitä iliman eläkekertymää jo kahreksan vuotta ennenku sitä rupes aikoinansa kertymään mutta työuria on joka tapaukses meirän yhteiskunnas pirennettävä

särkiniemi aivan oikeen siteeras yhtä kirijaa niin näinhän se vain kuulkaa on jotta ku tämä maailma on menny suomi varsinki aina vain liperaalimpahan suuntahan meirän vanhemmat lipsuu ei oo kumma jos nuoriso jo nuoresta pitäen

koulunkäynti pirentyy huumeeta käytetähän nukkumahan ei mennä ajoissa vanhemmat antaa lapsillensa rahaa jotta ne pääsöö itte rilluttelemahan

ja ennen kaikkia nämä nuoret kun ne aikanansa pääsöö töihin jos niillä on niin huono fyysinen kunto henkinen kunto niin se on meirän terveysjärjestelmämme iso riski

arvoisa puhemies

en meinannu ottaa puheenvuoroa kun on näin tärkiästä lakiasiasta kyse ja pitää tarkasti harkita mitä puhuu jottei puhu pöpöjä mutta kun mones puheenvuoros tuli esille se että kun sinne tosiaan vierähän niin saattaa olla että sama henkilö tuloo melekeen tänne ennemmin takaasi kuin saattajat

oottako kiinnittäny tähän huomiota jotta meillä on tulevaisuures reipasta työvoimaa maksamahan vanhusten eläkkeitä

kyllähän nyt voi olla niin mutta yleensä näiltä kaikilta kannattaa ottaa sormenjäljet ja pistää sellaanen pykälä noihin lakipykälihin jotta jos näin tapahtuu niin se lähtöö niin kuin pumerangi takaasi sinne

pitääs olla jo lähtömaassa sellaanen järjestelmä että niiltä pitääs olla sormenjäljet tai dna näyte tai mikä nyt on sellaanen jolla pystyttäis heti toristamahan että sieltä ei paluulentona kyllä lähretä heti seuraavalla vuorolla takaasi

arvoisa puhemies

erkki virtaselle vain haluaasin sanoa yhden asian että toivottavasti ei mun puheenvuorosta jääny sellaasta kuvaa jotta mä syyllistääsin nämä ihimiset siinä mielessä jotta ne käyttää ehkä lumeavioliiton kautta tätä väärin

meill on ollu täällä vuosien mittahan monen värisiä hallituksia

tämä on vain johtanu siihen eli tämä on ny hyvä keskustelu siitä että jotakin olis tehtävä sen suhteen jotta näin ei tarvitte menetellä

eikö täälä olisi saatu näitä asioota pistää rahanpesu esimerkiksi vireelle jo huomattavasti aiemmin

lahtela ku kehui jotta sitten kun joutuu nämä avioparit erilleen sieltä ehkä sitten vieraannutahan ja jatkossa tuloo torellinen ero ni joskus voi käyrä jopa terveellisesti päinkinvastoin jotta kun kuitenkin rakastetahan toisiaan ja olosuhteitten pakosta houkutin on taikka jourutahan tekemähän näin jopa suhre tuloo vakiintuneemmaksi ja kun mennään jatkossa yhtehen niin elämä kukoistaa taas entistä hehkeemmin

onhan aivan selevä asia niin kun saksaalaaset nyt on ostanu sieltä tietoja saarahan konnat kiinni

kyllä meillä pitääs olla samanmoiset otteet ku saksalla

totuushan on näin jotta tämähän koskettaa meitä kaikkia suomalaasia niin veronmaksajia ku valtiontaloutta rehellisiä yrittäjiä

tämä vääristää kilipaalua jotenka nyt ku ollahan yksimielisiä tämän asian suhteen tät on haurottu jo kymmeniä vuosia teherähän tästä totta